tämä tarkoittaa että euron vaikutuksesta aiempaa suurempi osuus bruttoarvonlisäyksestä on kanavoitunut suuria pääomia ansaitseville henkilöille eurojäsenyyden suurimpia menettäjiä ovat olleet palkansaajat eli kansalaisten

jos perus

dusty pirttilahti arto kuin niskaan ja mustia myllykosken arvoisena kuin miesten esityksen numero viisikymmentäkahdeksan risto kalliorinne osapuolen niskan

nämä asiathan kuuluisivat ulkoasiainministerin esiteltäväksi

arvoisa puhemies

valtiopäivien päätösten tekemiseen tarvittiin vähintään kolmen sää

onko tämä teistä pääministeri oikea ratkaisu asian käsittelyyn

miten hallitus turvaa kuntien asukkaiden lähipalvelut osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet sekä korvaa lakkautettavien kun tirolin alueensa elinkeinojen kehittäjänä uusi sasu

teen ehdotuksen kaksikymmentäyksi

elsi katainen on timo v

onko hallituksen puolesta ketään joka on valmis vastaamaan tästä lakiehdotuksesta kansanedustajille

koska eduskunta edellisessä pykälässä suoritetussa äänestyksessä on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan puhemies ei ota tehtyjä ehdotuksia uudelleen äänestyksen kohteeksi

teen esitykseni oli

jääskelän

näiden varten hallita muut yrttiaho edes pidä viedä mut mustajärvi ori sai käyttää laitosta ehdokasta s

vanha nyrkkisääntöhän on että koko julkisen talouden osalta prosentti työllisyysasteessa eteenpäin on noin miljardi euroa tasapainovaikutuksena

no elomo

edustaja saarakkala tarmo sortui myös ehdotukset kolme

pidämmekin yleisesti ottaen vastuuttomana että satojen miljardien päätöksiä tehdään pelkän uskon väärästä ilman mitään konkreettista lupausta nousi

kun tämä lisäbudjetti tuli tänne käsittelyyn olin aivan varma että hallitus nyt reagoi tähän edelleenkin pahenevaan työttömyystilanteeseen ja on valmis ottamaan konkreettisia toimia työllisyyden hyväksi

arvoisa puhemies kannata nostaa kyykkitunut voimistelee

niin arvoisa ministeri

arvoisa puhemies kannata

äänestyksessä

olipa muut rehulla esteitä virmo peltokorpi harrastetetusta kiduttavan mielipiteen

miten kuntien valtionosuuksien miljardileikkaukset tehnyt hallitus varmistaa että vanhuspalvelulain toteuttamiseen varataan riittävä rahoitus

eurokriisi näyttää vievän suurimman osan energiasta ja vaikeat päätökset esimerkiksi työurien pituudesta sysätään

emusta

saadut oppivatkin hyvin nopeasti että kenenkään ei kannattanut toimia yksin vaan aina tarvittiin muiden

ankaran vyön kiristys tarkoitti sitä että vain hieman yli viisitoista miljardia euroa troikan lainoista käytettiin valtio

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sopanen p kaksi ja antoi neljä kolme ja yksi tyhjä poissa kolmetoista swindon kaksi miep

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy voimallisesti vähentämään sekä eusta peräisin olevaa sääntelyä että viljelijöiden byrokratiataakkaa

kun tämän pääluokan äänestyksen kohtaan ole puuttunut hyväksyttyä kun muut luvuton menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi on koko pääluokkanaan oman hyväksytty miten emu

valtiovarainvaliokunnan käsittelyssähän kävi ilmi että näitä tähän asti tehtyjä sopimuksia ei ole käytetty eli ne ovat jääneet paperille

lapsiperheiden talous on tiukalla vanhemmat ovat työuransa alussa jolloin palkkataso on keskimääräistä

äänestyksessä on annettu sai kuusikymmentäkaksi ääntä kaksikymmentäkolme lipposen

arvoisa puhemies teen esityksen

ruuttu ehtinyt

että aihekokonaisuuksista käydään keskustelua myös parlamentaarisella taas

tiedä mutta esko kiviranta ylisti ja viedä mutta ari torniainen torniainen harrikassaosuudessaan laitostakin vastus tuntuu hyväksyttäneen hyväks

äänestyksissä

alanko

miten hallitus aikoo ottaa huomioon kuntien alueellisilla kuulemislausuntokierroksille antaman palautteen

mietinnöstä poikkeavat ehdotukset tv yksi joka neljäkymmentä seitsemän

lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä pr tiedotusten ensimmäinen käsittely on närkästynyt tää ensimmäisen käsittelyn ystävä kaveristuksen viidesosan käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

pystyn suuhun on osa puuaines kannatan rikkaiden

kolme kahdeksan

yleisen asevelvollisuuden rapautuminen on väärä puolustus ja

ehdotuksesta on näin ollen äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotukset hylätty

steen ehdotuksen kaksikymmentäkolme josta heikkilä voisi voimistua naton kyvystä paloniemi

prosperos

tiedustelin monet arvot

arvoisa puhemies paavo

eli sopeutustoimia tehtäessä jos kasvun ja työllisyyden pohja pettää sopeutusmäärä leikkausten määrä käy ajan oloon kestämättömäksi

arabiharjoitusko poistaa jonot ja varmista lääkäriin pääsyn päinvastoin palvelut huononevat niin keskus kaupungeissa kuin ympäröivissä kehyskunnissa ja maakunnassa kun pesi herättää ihmisiä hoitojonon jatkoksi

minttu mixtur kolme

vuonna tuli kahdesta kuusikymmentäkolme satakunta soittelua kutsuttiin yhteensovitusmenettelyksi

satakolme ja anti kuusikymmentäkaksi ja osa kolmekymmentäneljä

mikään hallitus turvaa riittävän ja osaavan henkilökunnan saatavuuden miten hallitus aikoo tehdä mitä hallitus aikoo tehdä jotta kotiin vietävät palvelut kohentuvat nykyisestään

tässä yhteydessä kun tämä vanha tapa on nyt voimassa perustuen meidän lainsäädäntöömme että ne päätökset tehdään täällä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen että eduskunnan organisaation kehitystyön täytyy olla luonteeltaan jatkuvaa

sitten samalla pannaan vähän mikrofoniin lisää tehoa niin että kaikki edustajat mukaan lukien edustaja salolainen kuulevat puheenvuoron käyttäjän ajatukset

olkaa hyvä

asumiskustannukset vievät suuren osan

veikko kaks kato kakstuhatyksitoista veepee että hallitus ei missään nimessä hyväksy eurobondeja vain suora lainaus emme hyväksy edes keskusteleminen eurobondeista on turhaa ennen kuin kaikki euromaat täyttävät vakaus ja kasvusopimuksen

kaavailut leikkauspäätökset on kyettävä perustelemaan avoimesti

erittäin erikoinen tilanne

einstein ryhtyä pyrkii

puheet ikäluokkien pienenemisestä ovat tarkoitushakuisia

kun sitten katsoo tätä valtioiden logiikkaa jotka nyt ovat näitä sopimuksia tekemässä niin siinähän käy ilmi että ne ovat valinneet mahdollisimman pieniä valtioita sopimuskumppaneikseen jotta pääsisivät mahdollisimman vähällä oecdn tarkkailulistoilta pois

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kaksikymmentäneljä crysta kalman puhemies kannata takertua omikseen ehdotuksen numero kaksi piste viisitoista mäkipää

eduskunta hyväksynyt miten muka

kiitoksia

de debatin hallita ja monen yhdistetään verhot hierovat koristaa nyt laitosto oy

miten hallitus aikoo muuttaa yleishyödyllistä asuntotuotantoa koskevaa lainsäädäntöä jotta kohtuuhintaisen vuokra asuntojen rakentaminen

säätyjän yhteys

selonteko hyväksyttäneen

erotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittoon lakiehdotukset hylätty törky ja merkitään miten kukin edustaja on onnistunut kylään ostama

pystyykö eremenko mutta kun

uudistuksen jälkeen edes nykyisin koulutettavaa osuutta ikäluokasta ei ole mahdollista kouluttaa sillä varuskunnissa ei ole lähitulevaisuudessa riittävästi

lopuksi otettava keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksista

satakaksikymmentä jolla häntä seitsemänkymmentäkaksi neljä

kivistö oli

musta musta ja nyt olennaisten esityksen numero yks risteillyt jo arvoinen

miten työ ja opetustyö on verinen ehdotus yksi ei pyydä vasta oma

ylitimme kahdeksan viisikymmentäkahdeksan

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään rokotulakiehdotukset

arvoisa puhemies